kiitoksia oikein paljon

pääministeri on ylpeä siitä että suomi on vielä siinä kunnossa että me voimme maksaa kreikkaan ja muuallekin antaa takauksia ja rahoja

tämäkö on nyt sitä onnea ja autuutta

on todettava että suomi on päässyt nyt niihin pöytiin mitä suuret puolueet vaativat että täytyy päästä niihin pöytiin joissa suuria päätöksiä ja ratkaisuja tehdään

tulemme jättämään valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä mietintöön vastalauseen ja ehdotamme tämän hallituksen esityksen hylkäämistä

totean vielä että tämä on ihmeellinen käsittelyjärjestys

arvoisa puhemies

kun kuuntelee näitä keskusteluja niin havaitsee sen että israel ja arabit ovat tänään marssineet tänne suomen eduskuntaan

herra puhemies

meillähän on periaatteena suomessa se että suomi ei tee asekauppaa sodassa olevien valtioiden kanssa ja se on minusta hyvä periaate

mielestäni israelilla on rajaepäselvyyksiä ja konflikteja siellä alueellaan nimenomaan palestiinalaisten arabien kesken ja luulisin että jos israel olisi rajakkain nykyisen euroopan unionin kanssa ja hakisi unionin jäsenyyttä ja tilanne olisi israelin rajoilla se mikä se nyt tällä hetkellä siellä on niin tuskinpa euroopan unionin säännösten mukaisesti israelia voitaisiin ottaa euroopan unionin jäseneksi

herra puhemies

kun tämä hallituksen esitys nyt lähtee valiokuntakäsittelyyn toivon että valiokunnassa paneudutaan tähän laajaan esitykseen todella perusteellisesti

perussuomalaiset ovat koko olemassaolonsa ajan suhtautuneet kriittisesti euroopan unioniin ja suomen jäsenyyteen siinä

herra puhemies

viime huhtikuun eduskuntavaalien vaalitulos osoittaa selkeästi että tällä perussuomalaisten linjalla on laaja kansan tuki

toiseksi valiokunnan käsittelyssä tulee korostaa sitä että eläkevarojen sijoittamisessa ja sijoittamisesta vastaaville on säädettävä suurempi vastuu sijoitusten epäonnistumisista

edustaja timo heinoselle kokoomuksen nuorelle kansanedustajalle sanoisin kun kuuntelin hänen puhettaan että pääasia asekaupassa on vain se että kunhan rahhoo tulloo tulipa se sitten mistä tahansa

kolmanneksi valiokunnassa tulisi selvittää miten eläkevarojen turvallisia kotimaisia sijoituksia voitaisiin lisätä

näin ei voi olla

hallituksen ja valtaa pitävien toimesta meitä ajetaan yhä syvemmälle eu syövereihin ja tavoitteena näyttää olevan eurooppalainen liittovaltio ja todennäköisesti jatkossa liittovaltion johdossa kaksipuoluejärjestelmä

me perussuomalaiset haluamme kehittää eurooppaa siihen suuntaan että eurooppalaista yhteistyötä harjoitetaan itsenäisten kansallisvaltioiden pohjalta niin että pohja on kestävä ja järjestelmässä itse kukin valtio harjoittaa oman historiansa ja aatepohjansa mukaista politiikkaa

me emme hyväksy sitä että koko eurooppa yritetään laittaa samaan muottiin

tästä asiasta alkavat jo nyt olla pitkälle samaa mieltä tämän eduskunnan kuulemat ja todennäköisesti kuultavaksi vielä tulevaisuudessakin tulevat todelliset asiantuntijat minä alleviivaan tätä todelliset asiantuntijat

herra puhemies

on helppo yhtyä ministeri tuomiojan tulkintaan siitä että yhteinen euroopan unionin jäsenmaiden laajuinen eu armeija olisi samalla myöskin ratkaisu siihen että se olisi liittovaltio

siksi me vastustamme veronmaksajiemme rahojen kylvämistä tällaiseen pohjattomaan konttiin tällaiseen molokin kitaan

perussuomalaisten valiokuntaryhmät tulevat olemaan valiokuntakäsittelyssä kriittisiä ja vastustamaan suomen osallistumista näihin unionin vakausvälineisiin

kun kuulin presidentti niinistön kannanoton tähän junckerin lausuntoon niin minulle tuli hieman ristiriitaisia ajatuksia

olen mielenkiinnolla seurannut tässä eduskunnassa ja tässä istunnossa keskustan ja sosialidemokraattien kiemurtelua näissä eu asioissa

suomen on lähdettävä siitä että meillä on oma itsenäinen riittävän uskottava puolustus ja jokaisen suomalaisen nuoren velvollisuus on suorittaa varusmiespalvelus

sosialidemokraatit pelastivat suuren vaalitappionsa hämäämällä äänestäjiä lupaamalla annettaville rahoille ja lainoille vakuuksia

minun arvioni mukaan sosialidemokraatit ilman tätä vakuuskeskustelua olisivat menettäneet kansanedustajan paikkoja ainakin viisi lisää niiden menetettyjen lisäksi mitä meni

toivottavasti suomi ei anna enää yhtään rahaa eikä lainoja eikä takauksia niin että niitä vakuuksia ei edes tarvita

kyllä

minä toivon että valiokuntakäsittelyssä otetaan todella vakavasti nämä asiat ja samalla ilmoitan perussuomalaisen eduskuntaryhmän puolesta että me olemme valmiit valtiovarainvaliokunnassa ja sen verojaostossa neuvottelemaan ja tekemään niitä parhaita ratkaisuja mitä tässä asiassa voidaan tehdä

herra puhemies

minä ihmettelen erityisesti edustajan entisen ministerin pekkarisen puheita

minä toivon että valiokuntakäsittelyssä yhtyisivät sekä hallitusryhmät vasemmalta ja oikealta että oppositio koska tämä on niin iso asia että tässä tarvitaan puoluerajat ylittävää yhteistyötä

kaikki menivät pilkkahinnalla ja nyt te täällä paatoksella puhutte näistä asioista

herra puhemies

sähkönjakeluyhtiöt kauppaavat kuluttajille ekosähköä

on täysin selvää että ne nykyiset kuntakeskukset jotka joutuvat kuntaliitosten syövereihin slummiutuvat

kysynkin arvoisalta ministeri vapaavuorelta

miten kuluttaja voi varmistua siitä että hänelle toimitetaan nimenomaan ekosähköä kun sekä ekosähkö että tavallinen sähkö kulkevat samoja johtimia pitkin ja samojen muuntajien kautta

hallituksen ja ministeri virkkusen olisikin syytä nyt vetää käsijarrua päälle ja samalla hallitus voisi reivata ohjauspyörää parempaan suuntaan

samalla kysyn hallitukselta

sokea suuruuden ja keskittämisen ihannointi on syytä lopettaa

tämän hallituksen niin kuin edellistenkin toimet johtavat kuitenkin päinvastaiseen lopputulokseen

suomen kauppatase on raskaasti alijäämäinen

vaikka suomessa tarvittaisiin talousvoimavaroja omien kansalaistemme ja yrittäjiemme tukemiseen hallitus kantaa repulla rahaa eteläisen euroopan hulttiovaltioiden tukemiseen

tämä hallitus jatkaessaan vie suomen tällä linjalla perikatoon jollei suunta muutu ja siihen suunnanmuutokseen minä en valitettavasti usko

tämä torstai on suomen itsenäisyyden historian musta torstai

tällä menolla mikäli annamme tämän jatkua suomi menettää itsemääräämisoikeutensa meistä tulee osa eurooppalaista liittovaltiota ja sen jälkeen suomen venäjänkielinen nimi tulisi kuulumaan tällä tavalla

minä käsitin niin että tasavallan presidentti niinistö tällä omalla esimerkillään aivan vilpittömästi halusi viestittää sitä että yhteiskunnan hyväosaiset tässä tilanteessa antaisivat osan tuloistaan yhteiskunnan tärkeitten toimintojen pyörittämiseen auttaisivat tällä tavalla yhteiskunnan heikompiosaisia pääsemään kunniallisesti tämän huonon ajan yli

olen sitä mieltä että tämä laki tulisi säätää vaikeutetussa järjestyksessä eikä sillä tavalla niin kuin nyt perustuslakivaliokunnan enemmistö on tulkinnut

herra puhemies

kannatan ehdottomasti myöskin niitä ajatuksia että suomessa on mitä pikimmiten järjestettävä tästä kehityksestä neuvoa antava kansanäänestys

niin kuin tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa on esitetty tästä rahaliittoon liittymisestä suomen kansa ei ole saanut sanoa mitään

totean että kyllä täytyy sanoa että edustaja zyskowicz on tämän salin ehdottomasti paras poliittinen taktikko

nyt on tullut se hetki että suomen kansalta on kysyttävä näistä asioista

toisaalta hän joissakin puheenvuoroissaan muun muassa noin vuosi sitten löi rankasti isotuloisia ja rikkaita ja tällä tavalla syleili köyhiä ja vähempiosaisia

en toista niitä kaikkia asioita mitä täällä on jo esitetty

lopuksi herra puhemies ehdotan että tämä asia palautetaan uudelleen valtiovarainvaliokunnan valmisteltavaksi ja valtiovarainvaliokunnalle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa joka ei voi olla tämä sama mikä tätä mietintöä tällä hetkellä seuraa

ministeri kyllönen mainitsi puheenvuorossaan että venäjän wto jäsenyys yhdessä viisumivapauden kanssa olisi hyvä ja myönteinen asia

nyt hän täällä puolustaa isotuloisia ja rikkaita ja heidän alhaista verotustaan jotta saisi myöskin sieltä kannattajia

onko ministerillä tai hallituksella tietoa siitä että euroopan unionissa olisi jo pitkälle meneviä suunnitelmia viisumivapauden solmimiseksi venäjän kanssa vai aikooko suomen hallitus toimia tässä asiassa itsenäisesti suoraan venäjän kanssa

herra puhemies

kansan heikompi osa kärsi mutta hyvätuloiset ja rikkaat porskuttivat ja päinvastoin etuja lähdettiin nostamaan siinä tilanteessa

kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron täällä käyttänyt edustaja suutari väitti että perussuomalaiset ovat ehdottaneet yhden kunnan kainuuta

sitä vastoin totta on se että edustaja suutari ollessaan kajaanin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana muutama vuosi sitten ehdotti kaikkien kyläkoulujen lakkauttamista laajan kajaanin alueella

onneksi muut valtuustoryhmät eivät tähän suostuneet ja näin tämä edustaja suutarin ja kokoomuksen tekemä esitys koulujen keskittämisestä kajaanin kaupungin alueelle epäonnistui

minä ilmoitan kaikille että kainuussa perussuomalaisten virallinen kanta se on piirihallituksen pöytäkirjaan merkitty kanta on että keskustelun pohjaksi olemme esittäneet kolmen kunnan mallia

ja jos jotkut yksittäiset ihmiset lehtien yleisönosastoilla kirjoittavat jotakin muuta ei se ole perussuomalaisten virallinen linja

herra puhemies

on vain puutetta rahasta

tästä lähtien kyllä minäkin olen vähän miettinyt tätä keskustan esitystä infra oyn perustamisesta että halutaanko taas perustaa yksi lisäkanava

mielestäni tämä hallitus jatkaa edellisen hallituksen linjaa

tätä kehitystä edustaa hallituksen verolinja jolla verotuksen painopistettä siirretään tuloverotuksesta välillisiin ja kulutusveroihin

energiaverotuksen kiristykset nestemäisten moottoripolttonesteiden bensiinin ja dieselpolttoaineen verotuksen rajut kiristykset ovat selkeä osoitus hallituksen väärästä verolinjasta

milloin hallitus uskaltaa puuttua verotuksen epäkohtien poistamiseen eli verot maksukyvyn mukaan

vasemmistolle minä sanoisin näin

vasemmisto on lähtenyt nyt sellaiseen kelkkaan eli kokoomuskyytiin että melkein sääliksi teitä kyllä käy

arvoisa herra puhemies

ja se paljastus oli se että asia on tällä hetkellä täällä lähetekeskustelussa valiokuntaan lähettämistä varten ja valiokunnassa asia on lähes jo loppuun käsitelty

tässä sopii käyttää sitä vanhaa viisasta sanontaa velka on veli otettaessa mutta veljenpoika maksettaessa

näin on käynyt kreikassa ja kunhan ei käy meillä suomessa samalla tavalla

eli tosin sanoen valiokunnissa minulla on kokemusta valtiovarainvaliokunnasta ennen kuin varsinaisesti lakiesitys saapuu sinne se tulee merkittynä ilman numeroa xxllä eli toisin sanoen se ei ole ollut lähetekeskustelussa ja valiokunnassa jopa aloitetaan mietinnön tekeminen

kun minut viime keväänä valittiin tänne eduskuntaan tuolta kurjasta kainuusta minä kuvittelin että minä tulen tänne hoitamaan suomalaisten heikompiosaisten ja suomen kansan asioita mutta minä olen erittäin pettynyt siihen että täällä joutuu koko ajan vaan hoitamaan ja puhumaan kreikkalaisten ja etelä euroopan hulttiovaltioitten asioista

sehän johtaa siihen että kuljetuskustannukset nousevat ja ennen kaikkea tämä kohtelee huonosti kaukana suurilla etäisyyksillä asuvia ihmisiä jotka joutuvat väkisellä käyttämään omaa autoaan

nyt kun on seurannut näitten eläkeyhtiöitten tilinpäätöksiä näyttää siltä että tämä kaikilta osin ei ole ihan toteutunut ja olisikin syytä että eduskunta jossakin vaiheessa tarkentaisi ja lausuisi siitä miten tätä lainkohtaa on käytännössä sovellettava

tämä on surkeaa

tämä suomen liittäminen euroopan unionin jäseneksi on ollut turmion tie suomelle ja vielä suurempi turmion tie kun menimme euroopan rahaliittoon

mutta haluan palata lyhyesti ihan tuohon edustaja pekkarisen käyttämään puheenvuoroon

edustaja pekkarinen ja keskusta edustavat näissä asioissa näköjään niin sanottua myöhäisempää herännäisyyttä ja tähän sopiikin lainaus isosta kirjasta

heillä oli silmät mutta he eivät nähneet